arvoisa puhemies

nyt sote uudistuksen aikana olisi tuhannen taalan paikka ottaa liikunta asiat myöskin sen piiriin ja käyttää se kaikki ennalta ehkäisevä ja terveyttä edistävä vaikutus myöskin sote asioitten valmistelun piiriin elikkä liikunta asiat voisivat olla siellä mukana

arvoisa puhemies

onko todella edustaja lindtman niin että näissä vakuusneuvotteluissa on ajateltu koko kokonaisuutta

olemme euroopassa muutenkin yhteyksissä kuin vain tämän asian yhteydessä

esimerkiksi minun mainitsemani tuet ovat meille äärimmäisen tärkeitä myöskin kuluttajan kannalta alueiden kehittymisen yritysten ja työpaikkojen synnyn kannalta ja sen takia kokonaisuus olisi myös täytynyt ottaa huomioon

arvoisa puhemies

täällä on tämän päivän aikana jo useampaan kertaan kysytty hallituksen edustajilta sitä että jos tuo vakuussopimus ja järjestelmä on niin hyvä minkä takia muut maat eivät ole lähteneet niitä vaatimaan itselleen

siihen emme ole vielä kerta kaikkiaan saaneet vastausta ja niin kuin puheessani sanoin vakuuksissa ei sinänsä ole mitään moitittavaa mutta onko otettu kokonaisuus huomioon

arvoisa herra puhemies

jäljelle jäävät palvelut työpaikat ihmiset elinkeinojen kehittäminen ne keskittyvät vääjäämättä keskuksiin ja kaupunkeihin

yhden kunnallisveroprosentin tuoton kuntakohtainen vaikuttavuusero voi olla jopa kolminkertainen

jo aikaisemmin vaikeuksissa olleet kunnat joutuvat siis nostamaan veroprosenttiaan paremmin toimeentulevia paljon enemmän

koko verotulojen tasausjärjestelmän tarkoitus on tasata kuntien tulopohjassa olevia eroja ja turvata kaikille suomen kuntalaisille yhdenvertaiset palvelut

hallitus päätti poistaa kiinteistöveron tasausjärjestelmästä poliittisin perustein ilman mitään asiallisia perusteita

jo ennestään hyvin toimeentulevat yritys ja monet mökkikunnat voittavat eniten ja alun perinkin heikommin pärjääviä rokotetaan entisestään

suurimpia menettäjiä ovat taas jälleen kerran maaseutukunnat joissa maapohjan sekä kiinteistöjen määrä ja arvo ovat vähäisempiä mutta kunnallisvero keskimääräistä korkeampi

arvoisa puhemies

opetusministeriö on toimija jonka vastuulla on monen merkittävän asian toteuttaminen joihin nojaamme kansallisen strategian tasolla

budjetista keskusteltaessa on kaiken lisäksi hyvä muistaa se että kiinteistöveron säilyttäminen verotulojen tasausjärjestelmässä ei olisi edes lisännyt valtion menoja

maailmantalouden suhdannekehityksen myötä luotamme vahvasti tutkimukseen innovaatioihin ja tuotekehittelyyn sekä osaamiseen globaalin kilpailukykymme runkona

mittavista kuntapalvelujen rahoitusleikkauksista huolimatta hallitus on aikeissa lisätä kunnille velvoitteita hallitusohjelman mukaisesti

samanaikaisesti haluamme turvata kaikille suomalaisille tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen riippumatta siitä missä päin suomea asuu

hallitusohjelmassa uusista tehtävistä luvataan korvata kunnille ainakin puolet laskennallisista kustannuksista mikä on vallitsevissa olosuhteissa aivan liian vähän

rahoitusvastuuperiaatteen mukaisesti valtion tulee osallistua kunnille määräämiensä tehtävien rahoittamiseen

rahoitusvastuun periaate on kirjattu lakiin eikä perustuslakivaliokunta suhtautunut suopeasti sen hylkäämiseen noin vuosi sitten

yhteiskunnallista keskustelua on käyty paljon siitä mitä on arvostettava osaaminen ja kuinka se suomessa voitaisiin turvata

opetusministeriö ehdottaa talousarviossa että osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tehostetaan toimia koulutuksesta valmistumisen nopeuttamiseksi koulutuksen työelämävastaavuuden vahvistamiseksi ja ilman ammatillista koulutusta jäävien osuuden vähentämiseksi

hallituksen ylivoimalla perustuslakivaliokunnan mielipide tuolloin jyrättiin eikä tämänvuotisia leikkauksia tuotu perustuslakivaliokuntaan ollenkaan käsiteltäväksi

vastaisuudessa kuntien tulisi hallituksen suunnitelmien mukaan olla miltei maakunnan kokoisia jotta ne ilman yhteistyötä muiden kanssa selviäisivät lisääntyvistä velvoitteistaan

katson että muun muassa korkeasti koulutettujen keskuudessa juuri työelämävastaavuuden turvaaminen on ajankohtainen tavoite ja heidän itsensä suuresti toivoma

ammatillisen koulutuksen osalta koulutuspaikkojen lisääminen on ollut kuluvan vuoden keskeisiä tavoitteita

meillä on alueita joilla nuorten koulutukseen pääsyllä ehkäistäisiin syrjäytymistä ja vastattaisiin samojen alueiden yritysten jatkuvasti muuttuviin työvoimatarpeisiin

vain reilut kaksi vuotta sitten yhdessä kokoomuksen kanssa toteutettiin aluehallintouudistus ja sen tarkoituksena oli lisätä maakuntien roolia alueiden kehittämisessä

on hienoa että ammatillisen peruskoulutuksen tarjonta mitoitetaan siten että koko perusopetuksen päättävälle ikäluokalle voidaan tarjota mahdollisuus lukio tai ammatillisiin opintoihin

näkisin että tämä voisi olla myös yksi yliopistojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden nykyistä vahvempi ulottuvuus

arvoisa puhemies

nuorisotyön osalta kiitän myös opetusministeriön osalta talousarvion syksyn täydennysesitystä

verkkonuorisotyön tukeminen on nykyaikaa ja kuroo kiinni sitä kuilua nuorten ja aikuisten maailman välillä josta olemme reilun vuoden ajan olleet erityisen huolestuneita

olen todella tyytyväinen valiokunnan lausumaehdotukseen jonka hyväksymällä eduskunta edellyttää että hammaslääkärien koulutusta koskevat päätökset kuopion osalta tehdään ensi kevään kehysriihessä

korkeakoulutuksen osalta me itä suomessa olemme muutoinkin ylpeitä sillä reilun vuoden päästä starttaava itä suomen yliopisto edustaa niitä opetusministeriönkin koko yliopistolle nimeämiä tavoitteita joilla uskomme suomalaisen koulutuksen vahvistuvan tulevaisuudessa

uusi yliopisto on riittävän monialainen ollakseen tieteellisesti uskottava ja se ponnistaa omista itäsuomalaisista vahvuuksistamme

uskon että tämä yliopisto käynnistyessään vastaa myös peräänkuuluttamaani alueelliseen tarpeeseen

oppositio on roolinsa mukaan keskittynyt syyttämään hallitusta lähinnä keskustaa epäoikeudenmukaisista ja vääristä leikkauksista jotka vain lisäisivät köyhyyttä ja eriarvoisuutta

itse pitäisin tärkeänä lähtökohtana sitä että meillä tässä salissa ja kaikilla maamme talouteen ja työllisyyteen vaikuttavilla tahoilla olisi samanlainen tilannekuva ja vieläpä niin että pystyisimme toimimaan tuon vakavan tilannekuvan mukaisesti

tämä maa tarvitsee nyt sopimista palkkamalttia ja rakenteellisia uudistuksia jotta yrittäjyys ja työllisyys saisivat ilmaa siipien alle

osin rakenteelliset uudistukset ovat jo hyvällä alulla mutta vasta niin alkuvaiheessa muun muassa soten ja aluehallinnon uudistuksen osalta että ihan varmasti kaikkien tahtotilan ja maalin työllisyyden ja talouden tilan kohentamiseksi olisi tärkeää olla yhteiset

joskus on pakko ihmetellä kuinka suuri yhteinen uhka tai vaara täytyy nyky suomen ja sen keskeisten päättävien toimijoiden kohdata jotta voitaisiin sopia asioista yhteisesti ja olla valmiita luopumaankin

velkakello käy ja päätökset suunnanmuutoksesta olisi tehtävä nyt tai ei koskaan niin oikeudenmukaisesti kuin se vain on mahdollista

arvoisa puhemies

oikeastaan täytyy nostaa hattua kaikille yhteiskuntasopimusneuvotteluissa mukana oleville osapuolille siitä että neuvottelujarrujen jälkeenkin ollaan kuitenkin ainakin toistaiseksi aina oltu valmiita palaamaan neuvottelupöydän ääreen

olisi äärimmäisen tärkeää päästä sopuun niin ettei eduskunnan yksin tarvitsisi työmarkkinajärjestöjä kapeammalla keinovalikoimallaan yrittää ratkaista kilpailukykyä sellaisilla keinoilla joita kukaan ei mielellään käytä

tavoitteena on saada talous kuntoon ja työllisyys nousuun ja tehdä se vieläpä niin että kukaan ei siinä vauhdissa sitten tippuisi pois kelkasta

ei ole nyt ehkä oppositionkaan kaikista viisainta takertua toistuvasti yksittäisiin säästökohteisiin

haluaisimme rakentaa yhdessä kokonaiskuvaa ja kaikista vastaväitteistä huolimattakin kyllä teidänkin vaihtoehtobudjettejanne aivan vakavalla mielellä tarkistellaan

miten voisimme sitten luoda suomeen uusia työpaikkoja

onneksi hallitus on kyllä tähtäämässä vahvasti tulevaisuuteen myös kärkihankkeillaan ja pyrkii niillä parantamaan työllisyyttä ja taittamaan velkaantumista

näissä kärkihankkeissa on vahvasti mukana myös sosiaalinen omatunto

sen yhteydessä myös parannetaan tiedon liikkumista lapsen asioissa eri toimijoiden välillä turvataan riittävä ja osaava lastensuojeluhenkilöstö muun muassa sote uudistuksen yhteydessä

olemme toivottavasti yhtä mieltä siitä että ennaltaehkäisy on parasta säästöä ja hyvinvointia niin perheiden kuin myös ikäihmisten osalta edistetään juuri siten

ministeri risikko te saitte perinnöksi sittemmin jo kaatuneen kuntauudistuksen joka on jättänyt kuntakentän aika sekavaan tilaan ja epäluottamus valtion ja kuntien välillä on yhä voimissaan

nyt olisi ensiarvoisen tärkeää että te ministeri tällä lyhyellä loppukaudellanne saisitte luottamuksen palautumaan tähän valtiokunta suhteeseen

minua kiehtoo tulevaisuuden kunta muun muassa sen takia että silloin olisi parempi mahdollisuus kuntapäättäjienkin toimia kannustaen niin että suomalaiset pitävät parempaa huolta itsestään ja liikkuvat entistä enemmän

se tietysti vaatisi sitä että hallitus pitäisi kiinni lupauksistaan esimerkiksi siitä että kun kunnille tulee uusia tehtäviä niin lupausten mukaisesti niihin myös osoitettaisiin niihin kuuluvat varat

jo pariisin ilmastosopimuksenkin hengessä on ponnisteltava sitä kohti että voisimme sitten saada uutta voimaa myöskin ympäristöinvestoinneista ja olla sitten veturina ihan maailmanlaajuisestikin

tutkimusten mukaan kuntarakenne ei ole yleispätevä lääke ratkaista näkyvissä olevia ongelmia tilanteessa jossa kuntien tehtävien ja toimintaedellytysten epäsuhta jatkuvasti kasvaa

tämä ely keskuksia koskeva uudistus on sinänsä hyväksyttävissä tai jotenkuten ymmärrettävissä kun ottaa huomioon ne taloudelliset ja toiminnalliset reunaehdot jotka hallitus on päätöksillään ely keskuksille nyt langettanut ja joiden puristuksissa ely keskukset toimintojaan yrittävät tehostaa

on kuitenkin syntynyt vahva epäily siitä pystyykö valtionhallinto ely keskuksissa enää turvaamaan alueiden tasapuolisen kohtelun ja alueiden erityispiirteiden tunnistamisen ja sehän jääkin huoleksi tähän sinänsä kannatettavaan kehittämis ja hallintokeskuksen perustamiseen

kuntien tehtäviä selvittänyt selvityshenkilö kysyykin aiheellisesti olisiko parempi säädellä vain tavoitteita jättämällä toteuttamistapa kuntien omaan harkintaan

hallituksen markkinoima iskulause vahva peruskunta ei huomioi kunnallista itsehallintoa

toinen ja huonompi vaihtoehto on että siitä tulee ministeriöille ja keskushallinnolle vain yksi työkalu lisää alueiden paimentamiseen ja yksipuoliseen ohjaamiseen

tämän niin sanotun keha yksikön tehtäviin kuuluisi monien muiden asioitten ohella myös asianhallintaan strategiatyön tukeen ennakointiin ja toiminnan laadun parantamiseen liittyvät tehtäväkokonaisuudet

kuntayhteistyön tuottamista hyödyistä on tehty tuoreita tutkimuksia kuntaliiton arttu tutkimusohjelman puitteissa

tässä esityksessä linjataan myös että tässä kehassa kehittämistä ohjaisi nimenomaan työ ja elinkeinoministeriö

tähän oikeastaan kulminoituu huoleni siitä kuinka alueilla oleva paras tuntemus tulevaisuudessa todella hyödynnetään kun tämän kehan joiltain osin jopa strategisenkin työn käytännön tavoitteista sovitaan nimenomaan ministeriön kanssa ei alueitten kanssa

arvoisa puhemies

hallitushan julkisti viime viikolla suunnitelmansa siitä kuinka tiivistätte lukion ja ammattikoulutuksen ja myöskin vapaan sivistystyön rakenteita ja aiotte uudistaa niiden rahoitusta

paremmalla syyllä kuntakoolle voitaisiin asettaa ainakin maantieteellisen koon ja miksei myös asukasmäärän perusteella yläraja jos huomioon otetaan kunnallisen demokratian toimivuus palvelujen saavutettavuus sekä toiminnan tehokkuus ja hallittavuus

kun näitä ely keskuksia koskevia tulostavoitteita on tämä hallitus kaiken aikaa kiristänyt haluaisin muistuttaa että ely keskushan ei ole pelkästään valtionhallinnon jatke vaan sen pitää nimenomaan työskennellä alueen alueen ihmisten ja elinkeinojen eteen

arvoisa puhemies

pelkään pahoin että kuitenkin sitten lukioverkko harvenee ja myöskin ammatillisen koulun puolella lakkautuksia tai ainakin opetuksen laadun heikentämistä on odotettavissa

siksi uudistuksia tehtäessä pitäisi avoimesti ja ennakkoluulottomasti miettiä miten samalla rahalla tai jopa vähemmällä saadaan aikaan enemmän palvelusuorituksia tai muodostuvatko kuntalaisten asiointimatkat kohtuuttoman pitkiksi

kuntien talouden kannalta kohtalonkysymys on palvelutuotannon tehostaminen

tulevaisuudessa ei mikään raha eivätkä minkäänlaiset uudistukset riitä mikäli kuntien toimintamenojen kasvua ei onnistuta hillitsemään

myös valtiovallan tulee kantaa perustuslaista johdettua vastuuta lakisääteisten kuntapalvelujen rahoituksesta sekä kuntien toimintakyvyn edistämisestä

rahoitusvastuun periaate sekä kriisitietoisuus ovat hämärtyneet nykyiseltä kokoomusjohtoiselta hallitukselta

kuntien kiristyvän taloustilanteen vuoksi on aivan mahdotonta ajatella että kunnat enää pystyisivät ylläpitämään lukiokoulutusta

kuluvalla vaalikaudella kuntapalvelujen rahoituksesta on leikattu historiallisen suuria summia ja kuntien välisiä rahanjakoperusteita on muutettu verotulopohjaltaan vahvoja kuntia suosien samalla kun hallitus on määrännyt kunnille uusia velvoitteita

aivan mahdottomaksihan se kunnille käy

onnistuneita kuntaliitoksia ei saada aikaan sillä että pääministeri jyrki kataisen hallitus niitä toivoo ja omilla päätöksillään niihin hiljaisuudessa painostaa ja pakottaa

uudessa kunnassa on luontainen keskuspaikka

edellisen kunta ja palvelurakenneuudistuksen paras hankkeen yhteydessä esiin nostettua niin sanottua strategisen kuntaliitoksen merkitystä ei voida vähätellä

toisin sanoen kuntien kannattaa hyvissä ajoin luoda yhteinen strateginen päämäärä jonka toteuttamiseksi uusi kunta ponnistelee

mielestämme hallituksen lanseeraama niin sanottu tehokas yhdistyminen joka tähtää vain mahdollisimman nopeaan liitokseen on yksistään riittämätön

arvoisa puhemies

miten näitten suunnitelmien tekoa nimenomaan valtionhallinnossa on tuettu niin että esimerkiksi samapalkkaisuus edistyisi ja että suomalaisessa työelämässä ei olisi enää niin sanottuja selittämättömiä palkkojen eroja

tätä keskustelua ja huomista äänestystä ei voida irrottaa siitä suuremmasta kokonaisuudesta

tämä ei ole erillinen asia myöskään tämä espanjan tukipaketti ja siksi myös sdpn on siedettävä se että liittovaltiokehityksestä sallitaan keskustelu

ja se keskustelu täytyy käydä ja yhdessä sopia siitä mikä meidän suurempi kokonaiskuva on ja mitä me teemme sitten kun seuraava maa tulee pyytämään meiltä apua

oleellista nyt on kuitenkin se että pitää päästä laajempaan suomalaiseen tulevaisuuden pohtimiseen

ja toivon myös hallitukselta sellaista viisautta ja tieto taitoa niin että muut neuvottelut eivät kärsi näitten neuvottelujen tuloksena

arvoisa puhemies

hallituksen tavassa hoitaa puolustusvoimien uudistusta ja uudistukseen liittyvissä leikkauksissa on rajusti kritisoitavaa

tätä hallitusta näyttää kaikissa sen toimissa leimaavan yksioikoinen sanelupolitiikka yhteistyöhaluton epäparlamentaarisuus ja keskittämisen vimma

vain kaksi vuotta sitten eduskunta linjasi yhteisenä päätöksenään että jatkossa mahdollisesti eteen tulevat suuret puolustusvoimien uudistukset tehdään parlamentaariselta pohjalta

parlamentaarisesti päätöksiä ei kuitenkaan ole tehty vaan kahden vuoden takaisen sopimuksen täydessä yhteisymmärryksessä allekirjoittaneet nykyiset hallituspuolueet ovat nyt kävelleet tämän yhteisen päätöksen yli

hallitus myös käsitteli puolustusvoimien uudistusasian mekaanisena leikkaustoimenpiteenä ottamatta huomioon kokonaisvaltaista ulko ja turvallisuuspolitiikan suunnittelua

ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko julkaistaan vasta ensi syksynä kun hallituksen tavoitteiden mukaan varuskuntien lakkauttaminen on jo täydessä käynnissä

arvoisa puhemies

kyse ei ole yksin aluepolitiikasta vaan alueellisesta maanpuolustuksesta

uskottavuuden ja maanpuolustustahdon kannalta ehdottoman tärkeää on puolustusvoimien näkyminen ja toimiminen koko suomen kattavasti

erityisesti ihmiset itä ja väli suomessa kokevat että alueellisesta puolustuksesta ei pidetä enää kiinni ja että heidän kotiensa puolustaminen on unohdettu

varuskuntien lakkautukset vaarantavat myös puolustusvoimien tarjoaman virka avun maakunnissa hallituksen tietysti vakuutellessa ihan jotain muuta

virka avun saannin vaikeutuminen väistämättä tulee vaikuttamaan muun muassa jo ennestään ylikuormitetun poliisin toimintakykyyn ja siten uudistus vaikuttaa myös sisäministeriön pääluokkaan